arvoisa herra puhemies

mutta jotta niitä luonnonvaroja voidaan käyttää se vaatii rakenteita se vaatii palveluita niille ihmisille jotka siellä maaseudulla asuvat

juuri tätä samaa olin sanomassa mutta jatkan siihen että semminkin kun eun hyväksymät lajikkeet itse asiassa menevät sillä tavalla että ei niin fdalla kuin efsalla kuin evirallakaan millään ole omaa tutkimustoimintaa vaan kaikkien näitten siis jenkkien euroopan ja vielä suomen elintarvikevirastonkin turvallisuusarvioinnit pohjautuvat monesti niiden tutkimuslaitosten jotka ovat näitä lajikkeitakin kehittäneet tutkimuksiin ja niiden arviointiin

minusta on erittäin hyvä että monessa puheenvuorossa täällä on tullut esille se että haluaisimme tietää mitä lapsemme syövät esimerkiksi kouluissa ja edellisessä puheenvuorossa ed

te pääministeri puhutte kyllästymiseen asti työvoiman tarjonnasta

nimittäin usein niistä ruokahankinnoista vastaava henkilö haluaisi suosia luomua laatuominaisuuksia ja lähiruokaa mutta se on rahakysymys että ei voi tehdä niin

arvoisa herra puhemies

kannatan edustaja vehviläisen tekemää hylkäysesitystä

sen sijaan toivoisin teidän puhuvan työpaikkojen tarjonnasta

eli ei ole varsinaista omaa ihmisillä tai koe eläimillä tehtyä tutkimustoimintaa ja siksi on hirveän tärkeää että aina kun lajike tulee niin me sitten luomme pelisäännöt siitä erikseen niin kuin suojaetäisyyksien osalta muun muassa ja arvioidaan jokainen lajike

pienyrittäjät ja keskisuuret yrittäjät ovat erittäin hyvin kantaneet yhteiskuntavastuutaan näinä vaikeina aikoina ja samaan aikaan kun suuryrityksistä työpaikkoja lähtee niitä pienyrityksiin on syntynyt

hankkijoilla täytyy olla selkänoja ja sen selkänojan täytyy löytyä luottamusmiehiltä niin että on yhteinen tahtotila ja linjaus siitä että näitä asioita voi korostaa hankinnoissa

yrittäjä ja työnetsijä voi rivien välistä lukea että kiitos aktiivisuudesta valitettavasti ei voittoa tällä kertaa toivotamme parempaa onnea seuraavalla kerralla

voisiko esimerkiksi korottomilla lainoilla tulla vastaan tai viivästyttää maksuohjelmat tai tehdä jotakin ylimenokauden ajaksi

keskusta ei halua rankaista pienyrittäjiä siitä että he pitävät suomea pystyssä vaan haluamme edesauttaa heidän selviytymistään

hyvä esimerkki on että vähimmäisvaatimuksena tulee olla esimerkiksi ehto siitä että marjoja ja vihanneksia täytyy olla mahdollisuus on käyttää tai marjoja vihanneksia täytyy olla mahdollisuus käyttää ilman kuumennuskäsittelyä

pk sektorin uusien yritysten syntyyn ei tule tehdä lisärasitteita eikä leikkauksia uusille aloittaville yrityksille

kun heitin tuossa omassa pipatti puhevuorossa si sii taas debattipuheenvuorossani että meidän pitäisi aloittaa täältä eduskunnasta niin olen aivan tosissani siitä asiasta

kuluttaja on kuningas

sitten tähän meidän luomuviikkoomme

asko seljavaara puhui esimerkiksi kotimaisten tomaattien hinnasta että tämän täytyy varmasti johtua sitten niistä heikoista olosuhteista

edustaja kalli käytti erittäin hyvän puheenvuoron

totta kai sen pitäisi tulla sille luomutuottajalle

meille työmatka ei ole ympäristön kannalta haitallinen asia ja meidän mielestämme siitä että ottaa työtä vastaan kauempaa ei pidä rangaista ihmistä vaan kannustaa kulkemaan töissä

merkitystä on myöskin sillä että myös meidän elintarvikeketjumme on aika keskittynyt ja nämä pienet jalostajat eivät ole saaneet sellaista jalansijaa kuin niiden pitäisi saada

nimittäin jo yksistään tämä myrskytuho syö kemera tukivaroja useita miljoonia ja siksi olisi erittäin tärkeää että seuraavassa lisätalousarviossa sinne kemeraan saataisiin lisää rahaa kun siellä on jo tämä krooninen vaje

haluan potkia eteenpäin liikenteen solmukohtiin sijoitettavia suoramyyntikeskuksia joissa uudet luomutuotteet ja muutkin kotimaiset uudet tuotteet pääsisivät esille

me haluamme kannustaa kotimaista omistajuutta pienomistajuutta ja haluamme että emme säädä täällä eduskunnassa turhaa byrokratiaa tee monimutkaista lapsivähennysjärjestelmää perheille sen takia että lapsilisiä leikataan

tuohon vakuutusasiaan vielä haluaisin sen verran palata että toivoisin että kaikki läsnäolijatkin veisivät viestiä siitä että ainaisvakuutus ei todellakaan korvaa juuri mitään metsätuhoja

vielä lopuksi arvoisa puhemies haluaisin nostaa esiin ruokavientiä

mutta ennen kaikkea tämä hallitus on kiristänyt yritysverotusta kaikilta muilta paitsi osakeyhtiöiltä

kaikki henkilöyhtiöt maa ja metsätalousyrittäjät ovat joutuneet maksumiehiksi sille että yritämme pitää suuret monikansalliset yhtiöt suomessa

terveysvaikutteiset elintarvikkeet luomu eettiseen kuluttamiseen perustuvat tuotteet hemmottelu gemo vapaus ruokatraditio ja allergiavapaat elintarvikkeet sekä lasten tuotteet ovat tulevaisuuden trendejä

ymmärrän että totta kai kansainvälisen verokilpailun vuoksi joudumme yhteisöveroa laskemaan mutta todellakin verokuilu eri yhtiömuotojen välillä on tullut liian suureksi

näihin kannattaa panostaa ihan shokeja myöten

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kun tulin eduskuntaan minulle harmaa talous oli sitä että ajattelin että voi olla että joku autokorjaamon henkilö ei laitakaan kuittia verokirjanpitoon

kuten äskeinenkin puheenvuoro kertoi olette saaneet aika hyvin sieltä ministeriöstä leviämään mielikuvan siitä että viljelijöillä menee hyvin ja että tukia ei leikata

olen mielissäni siitä että kun kirjoitin tästä aiheesta ministeri risikko laittoi työryhmän selvittämään tätä viljelijöitten jaksamista

arvoisa herra puhemies

makeran panostukset antavat tulevaisuudessa mahdollisuuden ruuantuotannon jatkumiseen ja toivottavasti mahdollisuuden maatiloilla myös siirtyä fossiilisen energian käyttäjästä jopa energian tuottajaksi muillekin

tämä tarkastusvaliokunnan mietintö oli opillisesti hyvin tärkeää luettavaa

mitähän sieltä raportista ilmeni ja aiotaanko sitä toteuttaa

lisäksi haluaisin kysyä

kun luin sitä mietin että kun olen seurannut lehdistöä ja eri järjestöjen kannanottoja tähän harmaaseen talouteen miten voisin tätä mietintöä analysoida

minkälaisia tulevaisuuden näkymiä näette tässä asiassa

normien purku on yhtä lailla tärkeää viljelijöiden menestymisen kannalta kuin se työ mitä on tehty tukien maksatuksen järjestämiseksi ja kriisituen hommaamiseksi

mietintö toimenpide ehdotuksineen on erittäin hyvä mutta se kohdistuu aika paljon valvontaan ja rangaistuksiin

tähän työhön on tarmolla ministeriössä lähdetty

kuitenkin minua huolestuttaa se ovatko kaikki virastot samalla linjalla

mavin pääjohtaja sanoi viime viikon maaseudun tulevaisuuden haastattelussa että hänelle ei kuulu byrokratian torjunta hänelle kuuluu vain byrokratian noudattaminen

se että meidän rakennuksillemme meidän hotelli ja ravintolapalveluihimme ja kuljetusyrittäjyyteemme tulee yritystoimintaa joka kiertää veroja kiertää työlainsäädäntöä kiertää työnantajan velvoitemaksuja

emme muutenkaan ole oikein tyytyväisiä mavin toimintaan

häpeäkseni voin kertoa että talousvaliokunnassa tässä noin vuosi sitten hyväksyimme konsernitilinpäätöslakia joka helpotti sitä että monikansallisten yritysten ei tarvitse antaa maakohtaista tilinpäätöstä

minusta on selkärangatonta paeta virkamiesten selän taakse ja kysynkin

arvoisa puhemies

aivan ensiksi haluan kannattaa edustaja vehviläisen tekemää hylkäysehdotusta ja perustelut sille löytyvät hyvin monesta asiasta

ja me jokainen tiedämme että monikansalliset yritykset käyttävät hyväksi nimenomaan tätä tytäryhtiöitten sijoittumista eri maihin sillä tavalla että ne ostavat valtavilla summilla rojalteja ostavat vakuutuksia konsulttipalveluita jotka eivät tosiasiallisesti ole juuri mitään mutta sitä on erittäin vaikea näyttää toteen ja näin ne siirtävät sitä yritysvoittoa niihin maihin joissa verotusta ei ole tai ei ole lähdeveroa tai tämän tyyppistä

onko se päättänyt varuskunnista vai ei

ainakin wallinin kotipaikkakunta dragsvik on voittanut kataisen siilinjärvi räsäsen riihimäki

ensinnäkin jos tämä hallitus noudattaisi omaa hallitusohjelmaansa se ei missään tapauksessa pystyisi tuomaan tällaisia lakiesityksiä tänne

tuomioja stubb ja arhinmäki ovat pärjänneet santahaminan osalta helsingissä sekä ville niinistö merivoimien osalta turussa

hallitusohjelmassa puhutaan hyvin kauniisti maatalousyrittäjien toimeentulon turvaamisesta puhutaan lähiruuasta ja kuitenkin täysin toisin toimitaan lakiesityksillä

siksi minusta olisi erittäin tärkeä asia vaatia jatkossa sitä että monikansalliset yritykset tekisivät maakohtaiset tilinpäätökset

kun maatalousyrittäjien tilanne on se mikä on eli valtava taloudellinen kriisi on päällä monissa yrityksissä olen kysynyt aivan julkisesti maaseudun tulevaisuuden mielipidepalstalla ministeri koskiselta mistä hän ajattelee että maatalousyrittäjät voisivat tämän rahan ottaa jos tila tuottaa tappiota jo valmiiksi

myöskin olisi hirveän hyvä asia jos tehtäisiin ikään kuin aggressiivisen verovälttelyn listaa siitä mitkä yritykset tähän ovat syyllistyneet olivatpa ne monikansallisia tai kotimaisia

voitaisiin esimerkiksi julkisissa hankinnoissa laittaa yhdeksi kilpailutuskriteeriksi se että ei ole tällaista aggressiivista verovälttelyä

arvoisa herra puhemies

kun tämä keskustelu vähän riistäytyy sivuraiteille mutta erittäin hyville sivuraiteille niin vielä lähiruokakerhon puheenjohtajana haluan kommentoida että on erittäin tärkeää että näitä julkisia ruokahankintoja nostetaan esiin ja muistattehan kaikki täällä läsnä olevat että meillä on valmis valtuustoaloitepohja siihen että julkiset ruokahankinnat voidaan kilpailuttaa kestävästi

kun edustaja salonen haluaa opettaa tässä viikkorahavertauksellaan niin toteaisin vaan hallituksen työstä että hallituksen budjetti on vähän sama asia kuin on tilanne avioparilla joka yhdessä toisiaan tukien selviää niistä vaikeuksista joita ei olisi koskaan syntynytkään elleivät he olisi menneet yhteen

koskapa en koskaan ole ministeri koskiselta vastausta tähän kysymykseen saanut vastausta tähän kysymykseen ei ole

silloinhan se takaisi sen että esimerkiksi helsingin kaupungin tai valtion kilpailutukset eivät päätyisi yrityksille jotka käyttävät tällaisia epäreiluja menetelmiä ja vievät silloin työtä nimenomaan rehellisiltä yrittäjiltä

siis jälleen kerran viedään viljelijän tilipussista rahaa niin että viljelijä joutuu velkarahalla pyörittämään yritystoimintaansa

keskustan budjetista on tänään keskusteltu kerääkö keskusta enemmän veroja vai ei kerää

se on siis valtuustotason perälautapäätös joka tarvitaan ensin että sitten nämä hankkijat voivat saada selkänojaa ja sitten on kyllä konstit miten tämä ilman markkinaoikeuteen joutumista tehdään kun vain tahtotila on

tunnussävelenä hän heittää tänään on yrittäjä aika iso rakennuspuolen yrittäjä tuli sanomaan että hän on kyllästynyt laskemaan pohjahintoja näille isoille yrityksille

kyllä totisesti keskusta kerää yli miljardi euroa enemmän veroja ja se on vastuullista politiikkaa sillä veroja kerätään niiltä joilla sitä veroa on varaa maksaa

nimittäin isot yritykset ottavat sitten joka tapauksessa sen työn alihankintana virosta tai ukrainasta ja laskevat sitten sen voiton heidän laskentojensa perusteella

moni suomalainen pienyrittäjä jolle hallitus esittää veronkorotuksia ei edes tiedä sitä että monikansalliset yhtiöt siirtohinnoittelun avulla välttävät veroja

arvoisa rouva puhemies

ja sillehän on hyvät perustelut sillä raha kiertää lähellä tuo työtä ja saadaan kulttuurimaisemat säilymään saadaan ruokaa joka on tuttua ja turvallista ja tiedetään miten se on tehty ja siinä on jäljitettävyys kunnossa ja vaikka mitä muuta

olen tehnyt lakialoitteen matkapuhelinverkon tukiasemien varavoimasta

keskusta ei hyväksy sitä että viljelijöille tässä taloudellisessa tilanteessa lisätään uusia rasitteita vaikka samaan aikaan tässäkin salissa moneen otteeseen on julistettu että kenenkään sosiaaliturvaa ei heikennetä

vaikka tämä hyvin ei mediaseksikäs sanahirviö ei julkisuudessa saane kovin paljon välttämättä huomiota olen erittäin kiitollinen siitä että niin moni edustaja jaksoi kuunnella asiani ja allekirjoittaa tämän aloitteen

tämä siirtohinnoittelu on esimerkiksi sitä että ostetaan konsultti tai rojaltipalveluita maista jotka ovat veroparatiiseja ja näin siirretään se tulos sinne

toivoisin näitä kahta asiaa

rekisteriä yritysten verovälttelystä ja kilpailutusta sen pohjalta ja konsernitilinpäätösten sijaan maakohtaisia tilinpäätöstietoja

moni pienyrittäjä ei tiedä sitä että korkokeinottelun avulla voidaan välttää veroja kun voidaan vähentää ne korot täällä suomessa missä se on edullista

siellähän tämä oli yhtenä keinona josta ajatellaan että sillä parannetaan ruokaketjun toimivuutta ja maataloustuotannon kannattavuuttakin

en väitä olevani mikään asiantuntija näissä tekniikka asioissa mutta sen sijaan väitän olevani asiantuntija siinä miltä tuntuu kun sähköt katkeavat ja matkapuhelinverkko lakkaa toimimasta

se on hieno asia että tässä keskustelussa jo tuli kaikkien taholta se yksimielinen asia että ulkomaisten yritysten tulisi aina olla ennakonperintärekisterissä ja niillä pitäisi olla tunnus että tätä valvontaa voitaisiin sitten paremmin tehdä

näihin asioihin keskusta haluaa puuttua

ei tietysti pidä odottaa liikoja tältäkään mutta on sillä sijansa kuten koko euroopassa on mietitty niin että se heikoin lenkki siellä elintarvikeketjussa pystyisi tekemään yhteistyötä

kiitos opista

tukiasema muodostuu yhdestä tai useammasta radiolähettimestä ja vastaanottimesta sekä radioantennista jotka ovat yhteydessä niihin yksittäisiin matkapuhelimiin

no kun nyt sitten pelto ja lihapuolella tätä yhteistyötä voidaan ruveta tekemään niin oikeastaan haluaisin ministerin arviot siitä missä nämä rajat liikkuvat

kun me soitamme kännykällä lähetämme radioaaltoja jotka menevät lähimpänä olevalle tukiasemalle ja antenni vastaanottaa ne ja lähettää radioaallot sitten matkapuhelinkeskukseen joka lähettää ne sitten sinne tukiasemalle joka on lähinnä sitä henkilöä jolle matkapuhelimeen esimerkiksi sitten taas soitetaan

ne ovat oikeita veron kiristämisen paikkoja ja näin keskusta haluaa saada pelimerkkejä niihin asioihin millä me luomme tulevaisuuden kasvua ja uusia työpaikkoja

mutta sen sijaan olen ihmeissäni siitä että ed

yhteistyötä toki on pystynyt tekemään ilman kartellilainsäädäntöä esimerkiksi lihapuolella jo on tehty sen tyyppistä että on ollut yhteiset keräyslaatikot mikä on aivan järkevää mutta missä se raja menee arvoisa ministeri

heinäluoma samalla kun ikään kuin hieman hyväksyy sen että kelamaksujen poisto toi kuntatalouteen tukea puhuu siitä miten kelamaksuja roiskittiin yritysmaailmaan

onko yritysten työllistäminen sdpn mielestä jotenkin vähäarvoisempaa kuin kunnallinen työllistäminen

työttömyyspäivärahan korotukset eivät niitä luo

niitä suorastaan menee pois sen takia että tämä hallitus saneeraa järjettömästi ja keskittää palveluita

täytyy sanoa että kun tätä asiaa lähti perustelemaan niin niin alkutekijöissään oli ihmisten tietoisuus tästä sähkön tarpeesta että osa ihmisistä ajattelee niin että jos kännykkään saadaan sitä virtaa niin kyllähän se puhelinliikenne sitten toimii

minusta tämä on erittäin tärkeä asia huomata

viitanen kyseli vihreästä työllistämisestä ja sitähän löytyy tuolta tekesin rahasta

emme halua leikata ensimmäisen työntekijän palkkatukea

me emme halua poistaa kotitalousvähennyksen nykytasoa sillä se vähentää harmaata taloutta myöskin

arvoisa puhemies

mutta sitten kun mennään tänne luokituksen alapäähän viitosluokkaan ja jo sitäkin ennen siellä ei ole erityisiä säännöksiä siitä mitä tulisi tehdä kun virrantulo katkeaa

minä ymmärrän sen minkä takia esimerkiksi valtiovarainministeriö ei ole ollut erityisen innokas tästä asiasta

siitä huolimatta että keskusta ei lähde tälle velkaantumisen tielle samassa mitassa kuin nykyhallitus tekee me pystymme säilyttämään sosiaalisen omantuntomme sen saman millä viime hallituskaudella nostimme takuueläkkeet sille tasolle että myös jokainen suomalainen eläkeläinen voi elää inhimillistä elämää

mehän ikään kuin verokilpailemme koko ajan niistä kansainvälisistä yrityksistä että niiden paikat säilyvät täällä suomessa

jatkamme alimpien isyys äitiyspäivärahojen korottamisen tiellä siten että ne sidotaan työttömyysturvan kanssa yhteen